ensin äänestetään paavo arhinmäen ehdotuksesta ville niinistön ehdotusta vastaan sitten voittaneesta lauri ihalaisen ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luotto

yhden äänestämään yhä minne ja hylkääminen

ohjelmaa jonka on mahdollisuuksien mukaan edistettävä parhaimman turvallisuusteknologian käyttöä toteutetaan suuronnettomuuksien vaaraa aiheuttaviin laitoksiin suunnatuilla ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä

täälläkin paikalla on ylistaron vanhustenhuollon henkilöstöä jotka todella tekevät upeaa työtä

meillä on mainonnassa tarvetta rajoittaa sitä ja pitää muistaa se että mikään näistä esitetyistä malleista mitkä nyt olivat esillä ei olisi kieltänyt alkoholimainontaa

kannattamatonta mutta välttämättömäksi katsottua liikennöintiä oli edellytetty lupaehtoja julkisen liikenteen sob suhteen tai tarpeen

esityksessä pyritään siihen että potilas voisi jatkossa tehdä hoitopaikkansa valinnan informoituna hoitopaikkojen laadullisista ja potilasturvallisuuteen liittyvistä tekijöistä samoin kuin palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä

minä ymmärrän oikein hyvin teidän kysymyksenne koska minä olen itsekin joutunut pohtimaan tässä työssäni sitä miten ihan oikeasti tehdään se yhteensovitus ettei tule sellainen tunne ja sellainen mielikuva että tultaisiin tänne sosiaaliturvan vuoksi koska sen ei pidä olla se lähtökohta vaan nimenomaan lähtökohta on se työperäisyys totta kai meillä on tilanteita joissa on tällaisia hätätilatilanteita jolloinka täältä haetaan esimerkiksi turvapaikkaa ja tämäntyylistä

kyseinen esitys tukee periaatetta koulutuksen maksuttomuudesta suomessa ja lisää samalla kansalaisten tasavertaisia mahdollisuuksia kouluttautua

arvoisa herra puhemies

vielä tähän lisään kun viittasitte siihen että näitä myöskin yksityisiin eläkkeisiin tulee niin kyllä aivan totta ja sitten kun viittasitte siihen että niillä nyt sitten kerrytettäisiin työeläkelaitosten palkkoja ja johtajien palkkoja niin ei todellakaan

mutta tilanne on todella se että ei ole tullut

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla v painiketta ja nousemalla seisomaan

he tekevät eriomaisen hyvin arvokasta työtään

suomessa on laadittu turvallisuustekniikan neuvottelukunnan prosessijaostossa vaarallisten kemikaalien käytöstä aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen ehkäisemistä koskeva toimintaohjelma

valtion retkeilyalueet kuuluvat metsähallituksen muuhun omaan pääomaan julkisten hallintotehtävien taseeseen jolla ei ole tuottovaadetta

asia

arvoisat kuulijat ja hyvä puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

menettelytapaa hyväksyttäneen hyväksy

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan painamalla v painiketta ja nousemalla seisomaan

neljäkymmentäseitsemän peliään ja dianalla puissa hyväksyttiin

palveluseteli lisää asiakkaan valinnanvapautta

hoitosuhteissa pyritään valinnanmahdollisuudesta huolimatta pitkäjänteiseen hoitovastuuseen ja hoitopaikan valinnan saa tästä syystä perusterveydenhuollossa uudistaa aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta

kiitoksia

on suoritettava äänestys edustaja ville niinistö ja edustaja arhinmäki ei kylläkään estämään ja

nämä kaikki valmistellaan yhteistyössä ensiksikin työmarkkinajärjestöjen kanssa ja aivan varmasti näillä kaikilla toimilla pyritään nimenomaan siihen että me pystyisimme säästämään ja sitten me myöskin pystymme tällä tavalla tekemään eläkkeisiin näitä puskureita enemmän että meillä ei olisi painetta nostaa näitä erilaisia eläkemaksuja

hallituksen esityksen keskeisenä tavoitteena on edistää asiakkaan valinnanvapautta parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kunnallisten toimijoiden ja yksityisen sektorin yhteistyötä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kiitoksia tästäkin kysymyksestä

aikoinansa on jo sovittu se että tällaisissa asioissa kuten eläkeasiat ja tämäntyyppiset hyvin paljon tällaiseen sosiaaliturvaan liittyvät asiat maalla on itsellään päätöksentekomahdollisuus

nythän tämä lakiesitys kohdistuu ruotsissa nimenomaan niihin jotka ovat tulleet kaltoin kohdelluiksi

tässä on varmasti jotain väärää tietoa nyt ollut liikkeellä mutta ei tämä työryhmä mitään väliraporttia tule antamaan koska tämä työryhmä tulee antamaan ihan oikeasti toimenpidesuunnitelman jonka toimenpiteet sitten toimeenpannaan heti vuodenvaihteessa

paljon on parannettavaa ja erot maan eri osissa ja eri palveluyksiköiden välillä ovat liian suuret

silloin aikoinansa kun tätä asiaa minulle tultiin esittelemään kysyin juuri sitä samaa asiaa mutta minulle vakuutettiin että kyllä ne on maksettu sinne takaisin

hoitotakuun täsmennykset ovat niin ikään asiakaskeskeisyyden vahvistamista

kysymys ei aina ole pelkästään rahasta

lakiehdotuksen

kaikkiahan ei kohdeltu kaltoin silloin sodan aikana ja myöskään lastenkodeissa olleista ei missään nimessä kaltoin kohdeltu kaikkia mutta tämä kohdistuu näihin kaltoin kohdeltuihin

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

tämän esityksen tavoitteena on että ilon suuronnettomuuksia koskeva yleissopimus jolla sitoudutaan yhteistyöhön suuronnettomuuksien torjunnassa hyväksytään

erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyssä hoidon tarpeen arviointi on edelleen aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta mutta hoitoonpääsyä täsmennetään siten että tutkimukset ja hoitopäätös on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta

meillähän on tarkat säännöt siitä miten sovelletaan erilaisia direktiivejä mutta todella on niin että nyt on niin monenlaista direktiiviä joita pitää yhteensovittaa että siitä syystä olen päättänyt että ihan tällainen ulkopuolinen puolueeton henkilö katsoo mitä meidän pitää tehdä että me säilytämme sen asumisperusteisen sosiaaliturvan suomessa joka on meidän yhteinen pohjoismainen sosiaaliturvajärjestelmämme mutta miten siihen sitten sovelletaan sitä työperäistä sosiaaliturvaa

nyt on kuitenkin sitten tapahtunut vuosien aikana sitä niin kuin totesin että on tullut erilaisia uusia direktiivejä niin että on tullut vähän sellaista tilkkutäkkimäisyyttä ja kun yhteensovitetaan asumisperusteista ja työperusteista sosiaaliturvaa niin siinä on sitten tullut sellaisia vaiheita jolloin on aina pitänyt miettiä kuinka paljon tässä on kansallista mahdollisuutta vaikuttaa

sosiaali ja terveysministeriö on teettänyt raha automaattiyhdistyksen avustustoiminnasta laaja alaisen arvioinnin jossa katsottiin avustustoiminnan heikkouksiksi avustusprosessin moniportaisuus ja sitä seuraava käsittelyn pitkä kesto

kuitenkin vaikea nähdä eri toimiala hajautettujen markkinoiden tuottaman yhteiskunnalle ja suomen kilpailukyvyllekin tärkeitä julkisen liikenteen kohina ja kehittämishankkeet

äänestyksessä on jo annettu satakaksikymmentäkaksi ja ääntään ja neljäkymmentä ei ääntä ja yhdeksän

arvoisa herra puhemies

aivan varmasti on valmiutta selvittää

se mitä on jokelan jälkeen tehty niin se on ollut sitä että on jatkettu myöskin mitä jo aikaisemmin tehtiin eli lasten nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä ja esimerkiksi se että me pääsisimme paremmin niihin syihin

mutta tämä mihin te viittaatte liittyy nyt sitten sen työryhmän erään jaoston keskusteluun ja pohdintaan siitä pitäisikö näiden sidonnaisuuksien olla siellä laissa elikkä lääkärien sidonnaisuuksien

tässäkin tilanteessa meillä on koko ajan arviointi meneillänsä ja muun muassa tämän kevään aikana saamme lisää tietoa onko nämä laatusuositukset joissa on kolme tärkeää asiaa

me haluamme seurata mikä on se ruotsin päätös siellä ja sitten käydä keskustelut siellä ihan ministeritasolla että miten me voisimme tätä yhdenvertaisuutta mikä nyt on tässäkin tärkeää varmistaa niin että se varmasti toteutuisi

ne ovat kaikki siinä kyllä

pyysin siihen silloin valmisteluvaiheessa siis tämä hallituksen esityshän on täällä eduskunnassa tällä hetkellä ja jokainen edustaja voi sieltä perusteluista asian katsoa kaikki on avattu sinne riittävästi mielestäni vielä monia tarkennuksia ja siellä on kaikki perustelut tälle asialle ja myöskin ne vaiheet mitä on tapahtunut

muissa

esimerkiksi uusien projektiavustusten kohdalla hakemuskäsittely kestää yli kahdeksan kuukautta

palvelusetelin arvon määrittäminen käytännössä edellyttää sitä että kunta laskee mitä palvelujen tuottaminen itse on

käsittelymaksun poistuessa nimittäin on olemassa myös mahdollisuus että hakemusten määrä lisääntyy huomattavasti koska haku on ilmaista

ennalta ehkäisevä työ kotiin vietävät palvelut ja laitoshoidon uusi konseptointi otettu siellä kunnissa nyt sitten vaarin

tästä syystä olen käynnistänyt sen selvityksen ja toukokuun aikana meillä pitäisi olla ihan tarkka tieto myös lainsäädännöllinen tieto siitä kuinka paljon suomella ihan oikeasti on mahdollisuus vaikuttaa yleensäkin tähän sosiaaliturvalainsäädäntöön euroopan unionin sisällä

yleissopimuksen sisältö on otettu suomessa käyttöön eussa hyväksyttyjen seveso direktiivien myötä muun muassa kemikaalilainsäädännössä

siitä tässä on kysymys ja sitä se meidän työryhmämme nyt tekee ja minulla valitettavasti sitä vastausta teille ei vielä ole koska työryhmän työ on kesken mutta aivan varmasti siellä päätös tehdään ja sen mukaan toimitaan

ja sitten ja kun edustaja

arvoisa herra puhemies

kuten sivistysvaliokunnan lausumaehdotuksessa todetaan on ensiarvoisen tärkeää että uudistusten vaikutuksia hakijoiden tasoon ja korkeakoulujen kansainvälistymiseen seurataan

ihalainen ja a

edelleen tuotiin esiin avustustoiminnan vaikutusten heikko seuranta ja päätöksentekoon liittyvä moninkertainen harkinnanvaraisuus

nämähän ovat sellainen kustannusvaikuttava malli elikkä todellakin halvempi tapa hoitaa tämä asia kuin nykymeno ja vielä kaiken lisäksi paljon paljon inhimillisempi

edustaja ville niinistön ehdotus ei yllä äänestämään ja

nykyinen käytännössä hankalaksi osoittautunut asiakasmaksun ja palvelusetelin omavastuuosuuden säännönmukainen kytkentä ehdotetaan poistettavaksi

mutta jos nyt ajattelee mitä erilaisia muutoksenhakulautakuntia on tuolla sosiaali ja terveysministeriössä niin meillähän on hyvin paljon sellaisia henkilöitä jotka todella ovat joutuneet hyvin monta kertaa valittamaan ja se on aina tullut sieltä bumerangina takaisin

tällä viikolla keskiviikkona julkaistiin ter veyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaja ja perusteellinen selvitys ikäihmisten laitoshoidosta suomessa

kuten olin sanomassa viime vuonna oli kaksi pankkivaltuustoa ja tämä kertomus kattaa luonnollisesti molempien pankkivaltuustojen ajan

nyt on tämä palvelurakenteen kehittäminen tavoitteena sillä tavalla että me voisimme vaikuttaa niihin syihin ja tällaiseen yhteisölliseen auttamiseen

seveso direktiivien tavoitteena on estää suuronnettomuudet ja rajoittaa niiden ympäristölle ja ihmisille aiheuttamia

tästä valmistuu ensi kevään aikana selvitys

siitä syystä me nostimme suositusten sitovuustasoa lain tasolle eli tehtiin asetus ja asetukseen on annettu myös valtionosuuksia

tietenkin eduskunta katsoo sitten tarvitaanko siihen vielä mitään korjauksia

edustaja heinonen kysyi sitten eri asiasta

nokia liikenteestä maa

mutta sen sanon että jo alun perin on sovittu että sosiaaliturvasta me voimme päättää itse ja siitä me aiomme pitää myös kiinni

elikkä sotilastapaturma asiain neuvottelukuntahan on käynyt läpi tätä tilannetta ja todennut sen että meillä ei ole riittävän selkeä lainsäädäntö nimenomaan sotilastapaturmatilanteissa oleville ja erityisesti kriisinhallintatehtävissä olevien tapaturmien hoidosta ja kuntoutuksesta

kertomuksen sisältöä on nyt myös uudistettu ja on varmaan paikallaan heti kertoa muutama sana itse tästä uudistuksesta

myös valtiontalouden tarkastusvirasto vtv on esittänyt kritiikkiä raha automaattiavustuksiin liittyvästä säädöspohjasta ja katsonut olevan tarvetta sen tarkistamiseen

korkeakoulumme tulevat jatkossakin olemaan kansainvälisiä ja tasokkaita opinahjoja joissa koulutuksen maksuttomuudella on tärkeä sija

arvoisa herra puhemies

nopeat sua yhdelle kaupunkien välillä ja kysyntäperusteinen joustava hinnoittelu ovat haastaneet mieltään joka ei kyennyt muuttamaan toimintatapojaan riittävän

mats nylund on peter östmanin kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

mutta pitää muistaa se että liikkuvuuden pitää olla mahdollista

kunnan harkintavaltaa rajoitetaan kuitenkin edelleen yleisellä kohtuullisuussäännöksellä ja erityissäännöksin tiettyjen asiakasryhmien ja palvelujen osalta

nythän juuri tällä työllä mistä sekä minä että ministeri henriksson mainitsimme yritetään miettiä myös sitä miten voidaan nopeuttaa näitä prosesseja ja siitähän pitää tietysti lähteä että tällaiseen pitkäkestoiseen valitusrumbaan ei tarvitsisi joutua

sairaanhoitopiirit voivat järjestää ensihoidon samoin kuin kunnat nykyisin siis tuottamalla itse tai toisen sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä tai kilpailuttamalla pelastuslaitoksen kanssa tai hankkimalla kilpailuttamalla yksityisiltä palveluntuottajilta

äänestyksessä on annettu sataneljäkymmentäkuusi jaa ääntä ei ääniä yhdeksäntoista pyhiä seitsemän poissa

kiitos

siitä syystä näiden sitovuustasoa päätettiin jo hallitusneuvotteluissa nostaa ja sitä on myöskin tehty elikkä on valmisteltu asetusta joka nyt on saatu sitten valmiiksi

asiakasmaksulain mukaan maksuttomiksi säädetyissä palveluissa kunnan tulee määrittää palvelusetelin arvo niin korkeaksi ettei asiakkaan maksettavaksi jää omavastuuosuutta

eli kyllä tämä vastavuoroista on

se on meneillänsä

tämä tarkoittaa että kertomusta on pyritty tiivistämään erityisesti niiltä osin kun tieto on jo saatavissa muista lähteistä kuten suomen pankin vuosikertomuksesta ja finanssivalvonnan vuosikertomuksesta

kun kysyitte koska se tulee tänne saliin sitä en pysty teille tarkkaan sanomaan mutta se on nimenomaan se tarkoitus tuo mitä itsekin siinä peräänkuulutitte elikkä että siinä huomioitaisiin nimenomaan kriisinhallintatehtävissä tapaturmaisesti loukkaantuneiden henkilöiden hoito ja kuntoutus